arvoisa puhemies

jokin suurempi kysymys tässä on kuin mitkään pelkät tukiaiset jostain ihan pohjimmaisista asenteista on kysymys mutta varmaan kaikkein eniten hinnasta

arvoisa rouva puhemies

nyt pitää kuitenkin muistaa että meillä ovat yleishyödylliset yhdistykset kaikki samalla viivalla kait eikä vain ay liike erikseen ja kaikki muut yleishyödylliset jotenkin erilaisessa lainsäädännössä

mutta jos mainontaa on sallittava jonkun verran niin siinä tapauksessa tämä pelkästään tuotteen ominaisuuksista kertova mainonta on mahdollista

näin helpotettaisiin heidän oloaan kunnallisveron osalta ja toisaalta tähän tarvitaan sitten myös valtion vastaantulo niin että nämä korvattaisiin

kiitokset tietenkin sekä liikunnan nuorison että kulttuurin puolesta siitä että haluamme yhdessä edistää tätä nykyistä järjestelmää ja vahvistaa sitä riippumatta eurooppalaisista ja muista markkinoille tunkevista uusista yrittäjistä

toivon että tämä asia on selvä meille kaikille

on hyvä että parlamentaarinen työryhmä perustetaan sillä silloin kun ensimmäinen tarkastusvaliokunta aloitti sen sosialidemokraattinen puheenjohtaja matti ahde ensimmäisen kerran otti tähän isoon saliin tämän asian keskusteltavaksi niin että koko eduskunta pääsi harmaan talouden ja veronkierron asioihin yhteisesti puuttumaan

suomi on saanut huomautuksen wholta lapsen oikeuksien sopimuksen rikkomuksista siitä syystä että meillä lapset altistuvat alkoholimainonnalle plus alkoholin käytölle liian paljon

ministeri katainen on useampaan kertaan todennut kuinka pääomaverotusta tulee muuttaa ja pääomaverotusta pitää kohtuullistaa jotta puhutaan samoista summista kuin tuloverotuksen osalla palkkatulosta

tästä syystä kaikki keinot aivan kaikki keinot on otettava käyttöön siinä kohtaa kun mietitään lasten ja nuorten tulevaisuutta

tästä on puhuttu koko talvi mutta elvytyksen osalta olisi kyllä ollut tarpeen myöskin nostaa kuntien valtionosuutta vaikkapa määräaikaisesti niin kuin kuntaliitto omassa pelastusohjelmassaan on myöskin esittänyt

ihan ensin kiitokset urheilun nuorisotyön ja kulttuurin puolelta nykyiselle ministerille kiinni pitämisestä mutta tietenkin erityisesti aikaisemmille eduskunnille jotka ovat tehneet jakosuhdelain jonka mukaan veikkauksen rahoja ei saa mihinkään muuhun käyttää

nopeasti se ei todellakaan nyt toteutunut

arvoisa rouva puhemies

toisena kysymyksenä

jos nyt ajatellaan että kärkihankkeet rahoitetaan niillä myytävillä tuloilla niin siinä kohtaa ehkä omistajastrategia vaikka tuenkin sitä että se tulee kokonaisuutena on aika monen yhtiön osalta ohi jos ne on jo myyty ja laitettu lihoiksi

siihen kuuluu tietenkin myöskin mainonta mutta myös se valistus terveystieto jota tällä hetkellä on sitten seuraava työryhmä esittämässä poistettavaksi kouluista

kaksi asiaa

erityisesti rahapeliyhtiöt ovat odottaneet tätä koska on myöskin tarkoitus että vielä tämän hallituksen aikana tulisi toinenkin vaihe käsiteltyä läpi ja aika tiukkenee

periaatekeskustelu siitä mitenkä paljon kuntien yhteisövero osuudella kustannetaan peruspalveluiden järjestämistä on käytävä varmaan toisessa kohdassa mutta nyt tässä taloustaantuman kohdassa olisi niiden kuntien kohdalla joissa tätä on käytetty pitkälti myöskin peruspalveluiden järjestämiseen täytettävä se aukko se monttu joka nyt on tullut niiden toimista riippumatta kohdalle

olemme myös keskustelleet siitä tulisiko tämän pääomaveron tulla myös progressiiviseksi ja miten saisimme pääomaverosta osan myös suoraan kuntien käytettäväksi koska nämä ihmiset tietenkin myös käyttävät kunnallisia palveluita jotenka olisi vähintäänkin kohtuullista että osa näistä pääomaveroista tulisi myös kuntien käyttöön

se terveystieto joka on sinne juuri muutama vuosi sitten koulun oppiaineeksi saatu joka sisältää myöskin tämän omasta terveydestä huolehtimisen ja päihteiden välttämisen halutaan nyt työryhmän esityksellä nykyisen opetusministerin aikana poistaa

yksi haaste on kuitenkin aamu ja iltapäivätoiminnan osalla ollut ammattimaisen ohjauksen lisääminen koska tämä hyvä hankehan on päässyt alkuun muutamia vuosia sitten

toinen ovat sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset joidenka kanssa ei ole mitään leikkimistä vaan pitää suhtautua vakavasti ja meille lisää tietoa tältä puolelta tulee jatkuvasti

sen vuoksi en ymmärrä miksi tämä yksi selkeä esitys harmaan talouden kitkemiseksi elikkä käänteinen arvonlisävero ei etene

toinen ovat laajenevat globaalit markkinat rikollinen pelitoiminta rahanpesu ja muu harmaa talous joka siellä liikkuu

mutta itse katson että vähintään yhtä tärkeä olisi ollut se toinen esitys jossa niille alueille niille paikkakunnille joilla teollisuus erityisesti vientiteollisuus on ollut se yhteisöverotuottojen tuoja ja joilta katoavat totaalisesti työpaikat tehtaat kokonaan lopetetaan olisi voitu taata väliaikaisesti jonkun verran muun muassa kolmeksi vuodeksi kuten on tässä meidän esityksessämme se yhteisöverotuotto koska näissä kunnissa joista ne tehtaat totaalisesti loppuvat on se romuttuminen paljon vielä rankempaa kuin niillä joilla vähenee joitakin kymmeniä prosentteja

elikkä onko ajatus löysätä harmaan talouden osalta vähentämällä poliiseja ja tutkintaa kun erillisrahoitus on pois ja sitten jo näyttämällä sitä että tuottoa ei odoteta

on selvää että yhä edelleenkin rakennuspuolelta tulee viestejä siitä että tämä laki ei

arvoisa herra puhemies

meillä on tämän vuoden aikana tässä salissa käsitelty riippuvuuksista peliriippuvuutta ja tiukennettu lainsäädäntöä pelien mainontaan

tässä erittäin positiivista on tietenkin tämä mainonnan ja markkinoinnin sääteleminen sillä tällä hetkellä prosessi on ollut niissäkin tapauksissa joissa siihen on puututtu niin hidas ja monimutkainen ja epämääräinen että monet näistä peliyhtiöistä joihinka ed

on pimeät kuittikauppaa tai pimeän muuta kaksoiskuittikauppaa tai pimeän työn teettämistä ei tietenkään mutta samalla tavalla kuin monessa muussakin asiassa on edettävä monin eri askelin samanaikaisesti joista siis käännetty arvonlisävero olisi se yksi vaihtoehto

eihän voi olla semmoista tulevaisuutta että jos ja kun toivottavasti nämä suuremmat kunnat tässä syntyvät niin meillä on maakuntia niin kuin nyt näyttää joissa on kaksi tai kolme kaupunkia siitä syystä että edellisellä hallituskaudella ei haluttu koskea maakuntien rajoihin ja yhdistää niitä

kyllä aivan varmasti meillä on kaikilla tiedossa että huomattavasti enemmän haittoja on alkoholin käytöstä kuin pelaamisesta vaikka niitä haittoja ei tietenkään pidä vähätellä

saarinen muun muassa viittasi ovat voineet hyödyntää sitä prosessiaikaa kuukausia ja kuukausia pyörien jatkuvasti markkinoinnissa vaikka se olisi pitänyt pystyä kieltämään

ja siihenkö pitäisi rakentaa nyt oma hallinnontaso tähän maakuntatasolle kun esimerkiksi liikuntatoimen osalta johonka maakuntaliitolle on sijoitettu pieni osa tehtävistä on aikataulujen ja tehtävänjaon osalta mennyt tilanne huomattavasti sekaisammaksi kuin oli aikaisemmin

jotenka perusteluita kaikille niille keinoille joilla voidaan mitenkään välttää nykyisiä ja tulevia alkoholihaittoja niin suoria kun välillisiä kaikkia niitä pitää käyttää

tästä syystä sekä pelitoiminnan aloittaminen että sen markkinointi on erittäin perusteltua määritellä omaksi rikoksekseen ja sitten myös uhata uhkasakolla jotta se saadaan nopeasti loppumaan

kaiken kaikkiaan samalla yhteisöveroprosentin lisäyksen kanssa olisi voitu harkita kuntien veropohjan vahvistamista myös muilla keinoilla

siitä tämä on yksi pieni edustaja

jotenka tällä verokeinolla olisi saatavissa verohyötyjä tuloja valtiolle mutta erityisesti toinen syy elikkä kytkettyä pois harmaata taloutta ja rikollisuutta joka tuntuu vain kasvavan koska verovelat näin ovat ainakin kasvaneet

jäteveron tuotto tulisi niille jotka sen järjestävät elikkä kunnille plus yksityisten kaatopaikkojen mukaan ottaminen siihen olisi ollut hyvä apu ja kädenojennus kuntapuolelle

samalla tavalla tämä yksityisten luonnollisten henkilöiden pääomaverontuotto voitaisiin myöskin jakaa ei sen mukaan missä ne asuvat joilla nämä suuret tulot ovat vaan ihan asukasluvun mukaisesti tasaten ympäri suomea

seuraavana on muutama ympäristöpuoleen liittyvä verotus joista siis pakkausvero on ollut esityksenämme useamman kerran ja toistamme sen uudelleen

sen lisäksi on tietenkin internet pelit ja nämä tässäkin lausunnossa hyvin esille nostetut lehdet joittenka osalta tilanne on tietysti vielä vaikeampi

me olemme tässä salissa vasta keskustelleet pitkän aikavälin energia ja ilmastoasioista todenneet kuinka kierrätys on elintärkeätä olleet sitä mieltä että kaikilla sektoreilla ei vain sähkön kulutuksessa on otettava paremmin luonto huomioon ja ajateltava tulevaisuutta omille lapsillemme ja lapsenlapsillemme

varmaan monia muitakin verotuksellisia keinoja olisi helpottaa kuntien omaa tulopohjaa mutta valtionosuudet olisivat tietenkin ne takuut joilla kunnat voisivat niitä omia palveluitaan myöskin paremmin järjestää

mutta kun olemme siirtymässä maailmaan jossa kaikkia rahapelejä pelataan vain rekisteröitymällä niin että kaikki voidaan tunnistaa niin että siinä voidaan katsoa se ikäraja uskon että tämä myöskin ainakin tässä kohtaa veikkauksen sekä rahiksen osalta tulee parantamaan sitä vastuullisuuden leimaa ja vähentämään niitä haittoja jotka ovat sitten joittenkin nuorten osalta koituneet varsin suuriksi ja pilanneet jopa heidän elämänsä

kysymys on luottamuksesta ja ajattelin kun tämä porvarihallitus aloitti että yritykset varmaan lähtevät investoimaan ja työllistämään ja nyt päästään kasvuun

kuluttajat ovat asian edessä ostaessaan tuotteita ja kyllä aivan varmasti jos kolmeen kertaan pakattu muropaketti maksaisi enemmän kuin se minkä saisi ostettua vain pussissa niin kuluttajien olisi selkeästi helpompi valita se mikä maksaa vähemmän

tarvitaan työllistäviä päätöksiä julkisia investointeja työllistämisseteliä joilla saadaan nopeasti kasvua

siellä on erittäin hyvä peruste siihen että siirtyisimme vielä tiukemmin ja selkeämmin tästä nykyisestä järjestelmästä yksinoikeusjärjestelmään niin että vahvistaisimme lain tasolla tämän monopolin myös suomessa

oli hienoa viime kesänä lukea kuinka kansainvälisillä sopimuksilla muun muassa näihin ykn vuosituhattavoitteisiin on päästy

kun tiedämme että joissain muissa maissa nämä pakkaukset poistetaan jo kaupoissa onko mitään järkeä pakata niitä moneen kertaan ja sitten maksamme siitä kuluttajina etenkin seuraaville sukupolville

ei mitään kyseenalaisuuksia lupajärjestelmistä ja lisensseistä ja muusta vaan tulossa toivon näin on vielä selkeämpi järjestelmä missä kirjataan lakiin ne järjestäjät jotka voivat tätä toimintaa harjoittaa

toisena on jäteverolaki josta elinkeinoelämän puolelta on tietenkin kritiikkiä mutta vähintäänkin kilpailunäkökulmasta on kohtuutonta että julkisen puolen kaatopaikat joutuvat maksamaan veroa mutta yksityiset kaatopaikat eivät

onko meillä sovittu kuinka pitkään ne päästökauppatulot jotka nyt ovat valitettavan alhaisella tasolla jatkuvat tässä osana tätä kehitysyhteistyörahaa

se mistä olen hieman huolissani on että meillä juoksemisesta saatu raha suuntautuu kulttuuriin liikuntaan ja nuorisoon jos sen tekevät ihmiset

arvoisa puhemies

kun meillä on tämä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopimus cancunin jälkeen että kerätään teollistuneista maista mikä on sen tilanne noin kansainvälisesti

mutta jos sen tekevät hevoset niin se raha ei tämän uuden tulossa olevan lain mukaan sitten ehkä suuntaudukaan tähän yleishyödylliseen toimintaan vaan ravit siirtyvät kaikki järjestettäväksi niin että ne eivät tule jaettavaksi enää opetus ja kulttuuriministeriön kautta

tämä ei tue sitä kierrätysajatusta joka yrityksillä tulisi olla käyttäessään erilaisia tuotteita ja laittaessaan niitä eteenpäin vaikkapa mieluummin energiantuotantoon kuin tunkemalla ne omille kaatopaikoille aivan ilman kustannuksia

meidän toiveemme on tietenkin myöskin se että nämä suomessa käytetyt aineet ovat siellä listoilla ja ne listat ovat niin avoimet että niihin voidaan sitten myöskin tulevaisuudessa lisätä niitä aineosia joita täällä käytetään

pidän tätä todella valitettavana ja toivon että ennen kuin se lakiuudistus tänne tulee tähän saadaan muutos tai yritän ainakin itse täällä talossa vaikuttaa niin että se täällä saadaan muuttumaan

eikö nyt olisi ollut kohtuullista että olisi jo esittää jotakin myös tähän

kun kuuntelen viikoittain missä kansalaisjärjestöjen maailmassa eletään niin siellä muun muassa verotuskäytännöt ovat entistä epäselvemmät vaativat yhä enemmän byrokratiaa rasittavat näin sitä kansalaisjärjestötoimijaa joka siellä omalla vapaa ajallaan tätä tekee

toinen iso näkökulma mikä on myös täällä kestävyyspuolella otettu huomioon on maankäytön hyödyntäminen niin että ei viedä peltopinta alaa eikä käytetä niitä alueita eikä sitä tuotetta jota voidaan elintarvikkeiden tuotannossa hyödyntää sillä se ei mitenkään tue tätä kestävyyttä

pelkään että tällä esityksellä olemme itse vesittämässä oikeutusta säilyttää monopolijärjestelmä koska sen oikeutuksen yksi perusta on ollut että kaikki se raha jaetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen

kummalliselta tässä tuntuu se että monissa muissa pörsseissä monissa muissa maissa näitä asioita on kuitenkin hoidettu toisella tavalla ja näitä maksuja käytetään yhä edelleen vaikkapa britanniassa ja näissä maissa sitä riskiä ei tunnu olevan että se vähentäisi kaupan määrää

jos me lisäämme itse sitä puolta että näin ei tapahdu pelkään että vesitämme myöskin euroopan unioniin päin omaa oikeutustamme tähän järjestelmään

nuoret eivät itse halua vaan haluaisivat mieluummin toimia nuorisovaltuustojen lasten parlamenttien oppilaskuntien nuorisojärjestöjen ja muiden kautta saadakseen oman äänensä kuuluville eikä kuudentoista

hyvää on tietysti myös tässä minkä äsken ed

siitä syystä kun kaikesta muustakin kaupasta joudutaan maksamaan veroja myöskin arvopaperikaupassa näin tulisi tehdä

ruohonen lerner otti esille

nettipelien jakaminen

ymmärtääkseni tässä eri peliyhtiöt ovat päässeet hyvään yhteisymmärrykseen millä systeemillä kukin lähtee nettimaailmaan erilaisilla peleillä

erittäin hyvä myöskin se että sinne ei mennä ilman rekisteröitymistä ja sinne ei mennä ilman järjestelmää jolla ihminen itse voi säätää mikä on se maksimieuromäärä millä voi pelata per päivä tai viikko ja toisaalta on yhtiöiden puolelta tulossa oleva rajoitus millä määrällä voidaan maksimissaan pelata

ja vielä yksi elikkä windfall jossa tulojen määrä riippuu tietysti päästökaupan hinnasta mutta arviolta

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan mietintö on yksimielinen niin kuin tästä voi huomata ja tarve tässä jos missä on tietysti osoittautunut tämän lain pohjaksi

on ehkä kummallistakin että näin merkittävissä ihmisten omaisuuteen liittyvissä asioissa meillä ei ole vaadittu tällaista pätevyysvaatimusta tällä tasolla

nämä ovat niitä perusteita joilla olemme koonneet koko budjettiamme tasapainoon niin tulojen kuin menojenkin osalta

tässähän huomattiin että noin puolet on tähän mennessä suorittanut tämän tutkinnon vaikka siinä yrityksessä tietenkin pitää olla joku joka hallinnoi sitä joka on suorittanut tämän kyseisen tutkinnon

nämä kaikki ovat hyvässä linjassa tämän eduskunnan tahtotilan mukaan niin energia ja ympäristölinjauksissa kuin yleisessä verolinjauksessa kunhan vaan ne kauniit puheet tehdään myöskin todeksi ja tehdään lakiesityksiksi

arvoisa puhemies

aloittaisin myös näistä teemapaketeista joiden olisin toivonut näkyvän tässä budjetissa erityisesti muun muassa kotolahden ratapihan hankkeen osalta joka on valitettavasti jouduttu keskeyttämään kun tässä budjetissa ei siihen ole rahoja tullut

mutta nämä kaksi puolta itsesäätely sekä yhtiöiden puolelta tuleva säätely tähän nettipuolen pelaamiseen ovat erittäin hyvät kun sinne nettiin nyt ollaan menossa

ja toinen asia

jos ajatellaan kiinteistönvälittäjien painetta kun koko ajan myöskin me itse täällä talossa säädämme lisää lainsäädäntöä liittyy vaikka viimeksi muistan joulun alla keskusteltuihin verotuksen muutoksiin mitenkä sitten näitä lasketaan tai energiatodistuksiin tai mihin tahansa muuhun uudenlaiseen maailmaan niin on tietenkin perusteltua että se ammattipätevyys myöskin kiinteistönvälityspuolella kasvaa

huoli on kylläkin tästä transitoliikenteestä jolle on tällä hetkellä luvassa vain lisää maksuja lisää rasitteita lisää rajoituksia

kun venäjän puolella on voitu joustaa puutulleista ja myöskin rajan yli kulkemisesta autoilla myöskin vaalimaan kohdalta niin miksi meillä tällä puolella ei voitaisi myöskin joustaa

tästä syystä tietysti tämä laki joka tätä ammattipätevyyttä näin sitten vie eteenpäin ja lisää sitä yritysten puolella on perusteltu

joissakin maissa tälläkin hetkellä se on jo vakausmaksun nimellä

siinä on vain se ero että jossakin se kerätään täysin erilliseen rahastoon pankkien toimesta ja tässä suomen mallissa niin kuin muutamissa muissakin maissa valtiolle jossa se sitten on erillisenä rahastona siellä sisällä

täytyy hämmästellä kyllä hieman että nämä vähäväkisten ihmisten kannalla niin syvästi ja tunteella olevat ihmiset jotenkin sitten kuitenkin haluavat että pankeille on lisää tuottoa ja pitävät huolta siitä että rahamarkkinat pärjäävät ja mitäpäs siitä eikä valtiollekaan saa tuloja tulla

arvoisa puhemies

meillä on monia välineitä niin ulkoministeriön sisällä kuin kansalaisjärjestöjen keräykset yritysten tekemät ja monta muuta ja niitä kehitetään yhä edelleen

mutta merkitykseltään itse asiassa ihmisten käteenjäävän osuuden kohdalta suurempi on työtulovähennys ja sitten perusvähennys joka on etenkin pienituloisten kohdalta huomattavasti tätä asteikkoa suurempi merkitykseltään

siinä ovat työmarkkinajärjestöt yhä edelleen joittenka valtaan se kuuluu ja toivon että tästä ei tule myöskään sellaista käytäntöä että sitä yleistä keskustelua palkkojen alentamisesta tai nollaratkaisusta tähän saliin siirretään

toinen kysymys on se että minua kylmää voisin väittää tällä hetkellä jos keskustan linja on oikeasti se että palkkoja tulee alentaa

edellisellä kaudellahan hallituksen esityksissä tuli pientä parannusta kun kaikkien oli rekisteröidyttävä ja oli tarkistettava henkilöllisyys ja yöaikaisia lainoja ei saanut enää myöntää

meillähän kuntaveroprosentin ongelma on ollut se että siellä varsinainen maksettava prosentti ei todellakaan ole ollut se eikä ole lähelläkään todellista prosenttia mikä sitten kunnille jää näitten vähennysten osalta

jos se on viesti täältä tämän päivän keskusteluista että keskusta haluaa palkansaajien tulot alemmas olen hyvin pahoillani jos tämä on se päivän viesti

silloin kuitenkin jäi täysin käsittelemättä ja vaiheeseen maksukyvyn tarkistaminen finanssivalvonnan siirtäminen tarkistavaksi toimielimeksi elyn sijaan mainonnan kielto tai tämä kieltäminen täysin

nämä ovat niitä elementtejä ja kyllä täytyy myöntää että sitä keskustelua käydään niin maailmanlaajuisesti kun täällä suomessa mitenkä yritykset voivat olla paremmin mukana

valtionyhtiöiden kanssa on toistuvasti ongelmia sekä palkkioiden kanssa joihin saatiin jo pikkuisen jossain kohtaa korjausta että näitten työntekijöiden irtisanomisten ja sopimusten kanssa

meillä ei ole varaa alentaa palkkoja jos katsotaan sitä verotuloa mikä valtiolle olisi tultava plus kunnille tietenkin näiden palveluiden ja yhteiskunnan toimimiseksi

väärinkäytöksistä

äsken sähköveron kohdalla vitsailin sitä että kyllähän hallitus pystyy tekemään jos todetaan että toivottuja tavoitteita ei saavuteta nopeastikin päätöksiä jos ollaan saamassa joitain muita tavoitteita ja tässä kohtaa se totuus tuli eteen siinä kohtaa kun tehtiin tupoa vaikka sitä ei tupoksi saa kutsua eli työmarkkinaratkaisua jossa tämä kysymys nousi niin suureksi että tämä toinen osa tästä kilometrikorvauksiin liittyvästä muutoksesta jätettiin tekemättä

nyt olen toiveikas oikeusministeri henrikssonin työryhmän osalta jos tämä tällä kertaa etenisi näiden muidenkin osalta jos vieläkin on toiveita myös täydellisestä kiellosta

ministeri on ottanut tiukasti kantaa kiitos siitä finnairin sopimusshoppailuun elikkä ulkomaisen lentokonehenkilöstön käyttöön

se versio että voidaan samalla alentaa verotusta ei ole ihan yksinkertaisesti realistinen sillä yhä edelleen se valtio on se jonka pitäisi tässä toimia

mikä tilanne on tällä hetkellä ja onko mahdollista että me saisimme tähän hyvään strategiaan mikä valtion omistaja ohjauksesta on tehty myös nämä pykälät mukaan sinne kirjattua että tällaista ei tulisi enää tapahtumaan

niissäkin tapauksissa perinnät ovat onnistuneet lähes sataprosenttisesti jotenka semmoinen legenda että kehitysyhteistyöllä rahoitetaan jonkun palatseja ja linnoja jossain päin maailmaa ei pidä paikkaansa ja sen takia sitä ei pidä levittää

kysymykseen humanitäärisistä rahoista

me olemme tällä vuodella muistaakseni elokuun loppuun käyttäneet kaikki ne rahat jotka oli humanitääriseen apuun lahjoitettu tai tarkoitettu lähtökohtaisesti

mutta näillä ostovoimaa pystytään turvaamaan ja sen takia olen tyytyväinen että hallitus ja valtiovarainministeriön esitykset

arvoisat kansanedustajat

ilmoitan että namibian tasavallan presidentti kiri kepun ja ecolam palaa seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoon eduskunnan puolesta valtiovarainministeri ovat nämä esitykset tähän tuoneet

afganistanin osalta siviilikriisinhallinta on välttämätöntä jotta kehitysyhteistyö menee perille ja näin on myöskin kehitysyhteistyörahoja nyt jo jonkun verran laitettu sinne kriisinhallinnan puolelle siitä syystä että saadaan tämä kehitysyhteistyö sitten turvallisesti myöskin hoidettua

täällä kysyjän kanssa olen täysin samaa mieltä että en halua missään tapauksessa maailmaa jossa meillä on vain muutamia isoja järjestöjä joiden kanssa tehdään yhteistyötä suomen ja ulkoministeriön kanssa vaan arvokasta toimintaa on monilla kansalaisjärjestöillä ihan siellä ruohonjuuritasolla vaikka ne eivät ole monien miljoonien ja monien satojen toimijoiden järjestöjä